miksi ensimmäisen tai toisen kehysvuoden jälkeen ylipäätään tässä talossa käsitellään kehyksiä jos lähtökohtana on se että niitä ei voida muuttaa sen takia että tulee uusi eduskunta ja mahdollisesti uusi hallitus

sen seurauksena yliopistot sitten asetettiin poikkeuksellisesti sellaiseen maksuluokkaan jossa ne itse asiassa saivat ja saavat vieläkin tämän lakiesityksen osalta jossa sitä parannetaan ansaitsematonta kohtelua

sote alue ei siis voi lähettää kuntiin minkälaista laskua lystää vaan lasku jaetaan sen sote alueen tulevien nettokustannusten pohjalta näitten kriteerien perusteella

olen jopa huomannut että sitäkin on paheksuttu että ministeri virkkunen on jakanut tuolla internetissä kalvoja joissa hän kuvailee näitä perusteluja tälle tarpeelle

ei semmoinen ajattelu ole oikein mistään kotoisin ja erityisesti tässä tilanteessa jossa kansainvälisten tekijöitten seurauksena suomessakin vaaditaan kasvavaa malttia julkisen talouden vajeiden kurissa pitämistä ja niin edelleen

mutta ette kai te arvoisat ministerit voi olla sitä mieltä että kaikkein heikompiosaisten keskuudessa työtä tekevät kansalaisjärjestöt joutuvat maksamaan veteraanikuntoutuksen kun valtio luopuu sitä kustantamasta ja siirtää nämä kustannukset raha automaattiyhdistykselle

ne kriteerit ovat muuten aivan samat joita käytetään siinä laskennassa kun valtionosuudet lasketaan kunnille jolloin voi arvioida että näitten valtionosuuksien vaikutus suhteessa siihen laskuun joka sote alueelta kuntiin lähtee on aika yhdenvertainen

nyt on menty vähän parempaan suuntaan mutta ei tämä vieläkään noin periaatteelliselta kannalta ole kunnossa

on tullut tutustuttua muistaakseni ministeri töllinkin kanssa ahvenanmaan näihin erinomaisiin kuntiin

se on vähintä mitä voimme tehdä ja jos se ei riitä niin ryhdytään sitten välittömästi toimenpiteisiin paremman lainsäädännön aikaansaamiseksi ja inhimillisempien valtion kirstunvartijoitten löytämiseksi

kannattaa nyt kuitenkin muistaa että ahvenanmaan kunnat toimivat esimerkiksi terveydenhuolloltaan aika pitkälti tämän muun suomen rahoituksen varassa ja toisaalta sitten ne kunnat ovat siellä aika sanoisinko erikoisia

edustamme edustaja lehden kanssa täällä määritelmällisesti ikään kuin eri laitoja ja on tässä vähän matkaa fyysisestikin mutta siitä huolimatta on sanottava että siitä mitä sanoitte edellisessä puheenvuorossanne lähes kaiken voin kuitata kutakuinkin samanlaisilla kommenteilla mitä edustaja saarinen tässä edellä esitti

olisi täysin välttämätöntä käydä keskustelua siitä mikä sen vastuullisuuden todellinen sisältö on mitkä ovat ne keinot joilla sitä vastuullisuutta ja talouden tasapainoa lisätään

olisi kyllä kohtuullista että aivan kuten kaikki muutkin työnantajat myöskin yliopistot maksaisivat työttömyysvakuutusmaksua todellisen työntekijämääränsä mukaan eikä tämmöisillä sanoisiko fiskaalisilla perusteilla

ja kun sitten sote alue puolestaan niistä rahoista maksaa tuottamisvastuualueelle siitä tuotannosta joka kuntalaisille sillä tuottamisvastuualueella syntyy ja alijäämä syntyy sitten tuottamisvastuualueelle jota sote alue kattaa ja joka sitten kattaa niitä kuntien kautta niin se kuntien mahdollinen alijäämä syntyy vasta siinä kolmannessa portaassa

muutamat kunnat sijaitsevat pienillä saarilla ja eräässäkin kunnassa terveydenhuolto oli järjestetty niin että siellä on terveydenhuoltaja en siis tehyn vuoksi voi sanoa missä kunnassa mutta hän on siellä aina töissä eikä nyt niin hirveästi välitä työajasta ja siellä todella joustavuus pelaa

ukkola uskotteko te nyt ihan oikeasti että ihan kaikki eun ulkopuoliset opiskelijat ryntäisivät tukka suorana tänne suomeen jota ed

erityisesti olisi syytä keskustella siitä kehen ne leikkaukset kohdistuvat kun siis täällähän on tietysti käyty keskustelua siitä kaikki väittävät että emmehän me leikkauksia halua me haluamme vain rakenteellisia uudistuksia tai tuottavuuden parantamista

minusta jotenkin arvoisat ministerit teidät tuntien tuntuu siltä että tässä haisee ihan jonkun muun ministerin kädenjälki mutta hallitus tästä kuitenkin yksin vastaa

tabermann niin sattuvasti tuossa kuvaili

kun semmoisen toimitusjohtajanakin kerkisin kymmenen vuotta toimia niin en ihan heti tunnusta että kun kunnallinen palvelu muutetaan osakeyhtiöksi se toimisi huonommin

siitä ei kyllä voi tulla mitään suurta ongelmaa koska voisi sanoa nyt että ainakin valtionosuuksina kunnille on syytä tulla aika lailla samassa suhteessa rahaa kuin sote alue lähettää niille laskuja

ei tämmöinen tilanne ole kerta kaikkiaan hyvä

arvoisa ministeri risikko muistelen että viime kaudella me hartaasti olimme yksimielisiä siitä että terveyden edistämistä on vahvistettava

mitä valtion tuottavuusohjelma on tuottanut muuta kuin jäljelle jäävien työntekijöitten lisääntyvää työpainetta joka todennäköisesti on heikentänyt työn laatua

minulla on henkilökohtaisia kokemuksia siitä että se voi toimia jopa paremminkin mutta kysymys on juuri siitä miten ne päätökset ja minkälaisia päätöksiä siellä yhtiössä tehdään

ukkola pitäisikö meidän nyt sitten ryhtyä tasapuolisuuden vuoksi vaatimaan niitä suomalaisia jotka ovat suhteellisen edullisesti tai ilmaiseksi ulkomailla hankkineet yliopistotutkintonsa perimmäinen odottavat meitä palauttamaan ja nyt sitten korvaamaan se hyöty ulkomaille eu maiden ulkopuolelle tai sinne missä nyt ovatkin opiskelleetmilta teologi minun ja masentua opiskelleet

tässäkin budjetissa kuten koko viime kaudella terveyden edistämisen määrärahat olivat naurettavan pieniä niistä ei nyt leikata ne pysyvät ennallaan niitä ei koroteta mutta se ennallaan pysymisen hinta pannaan järjestöjen maksettavaksi

kun ministeri täällä mainitsi että tätä nyt lisäksi ohjataan siten että sote alueelle rakennetaan ikään kuin valtiovarainministeriön toimesta kehykset niin tällaista säännöstä ei tulevassa sote laissa ole eikä kyllä tulekaan mikäli se minusta riippuu

tai ylipäätään jos kehyksillä ohjataan pidemmän tähtäyksen valtiontalouden kehitystä mikä on tämänkin eduskunnan todellinen kontribuutio tässä suhteessa

voi olla että osakeyhtiölaki ehkä ei anna niin avointa näkyvyyttä mutta toisaalta joissain päätöksentekotilanteissa se voi helpottaa myöskin päätöksentekoa niin että se koituu yleiseksi hyväksi

markkinoitten toimimattomuus mihin edustaja lehti ja edustaja saarinen tässä viittasivat on se keskeinen ongelma joka estää tämmöisen ikään kuin puhtaan yritystaloustieteellisen toiminnan harrastamisen ja jotta järjestelmä toimisi hyvin niin se pitää vaan ottaa huomioon

kalmaria kuuntelemaan hieman tarkemmin jatkossa mitä täällä puhutaan

tämän eduskunnan pitäisi huomenna kun näistä tämän pääluokan määrärahoista äänestetään muun ohella turvata se että kolmannen sektorin järjestöt voivat jatkaa ansiokasta työtään että veteraanien kuntoutusta parannetaan ja sen hinnan maksaa valtio suoraan eikä laita sitä järjestöille ja että terveyttä edistetään niin että terveys todellakin edistyy

minusta riippumiseni ei yksin riitä mutta minulla on sellainen epäilys että sellaisen pykälän ujuttaminen tulevaan sote lakiin ei ole ihan helppo harjoitus

minä olen ollut kuntatalouden osalta sitä mieltä että ainakin siellä kehykset pitäisi murskata koska kehyksillä luovutetaan valta virkamiehille ja päästetään poliitikot kantamasta vastuuta ikävistä asioista jotka heidät kuitenkin laitetaan tekemään ja niinhän näyttää käyvän tietysti tässäkin

kyllä sillä merkitystä on mutta siinä olemmeko velkaa kotimaahan vai ulkomaille on merkittävä ero

arvoisa puhemies

samalla kun lämpimästi yhdyn itse asiassa edustaja kääriäisen viimeisimpään toiveeseen tämmöisestä sanoisiko järjellisen rauhallisesta poliittisesta ja ehkä asiantuntijoitten näkemysten huomioon ottamiseen liittyvästä etenemisestä niin haluaisin ehkä oikaista vähän sillä tavalla että kyllä minunkin havaintoni on se että ei tässä kovin montaa esitystä puolustanutta asiantuntijaa ole edes täällä sote puolellakaan eivätkä mainitsemani jussi huttunen ja aki lindenkään tätä sinänsä puolustelleet ole

muuten niitä kuitenkin meidän kaikkien haluamia erikoissairaanhoidon palveluita vaikka vain itse perusterveydenhuolto on keskeisintä ei pystytä riittävän hyvin tuottamaan

ei voi olla niin että esimerkiksi julkisen vallan taloudellisen tilanteen parantaminen maksatetaan vain työntekijöillä tai jollain muulla ryhmällä erikseen

ja tästä syystä meidän on vaikka sosiaali ja terveysministeri ja peruspalveluministeri poistuivat täältä pidettävä huoli siitä kannustan koko hallitusta siihen että rakenneuudistus käynnistetään pian ja se tehdään niin että kaikkien suomalaisten terveydenhuollon palvelut perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoidon vaativimpiin hoitoihin pystytään turvaamaan

erityisesti tuottavuusohjelma on sellainen asia johon pitäisi päätöksentekotasolla puuttua

eduskuntahan siihen on puuttunut jo esimerkiksi tarkastusvaliokunnan mietinnöissä koska on yksiselitteisesti todettu että tuottavuusohjelma ei ole suinkaan ollut tuottavuuden parantamisohjelma vaan vähentämisohjelma

tämmöisillä yksiselitteisillä yhtiöillä jotka vastaavat jostain yksittäisestä palvelutuotannosta tavallaan se rakennelma on yksinkertainen mutta kun erittäin merkittävä osa kuntien omistuksessa olevista yhtiöistä on vuokrataloyhtiöitä joissa asuu kunnan asukkaita ja sitten näitten yhtiöitten pitäisi kuitenkin tämänkin lain uusien pykälien ja velvoitteitten mukaan edistää kunnan etua niin näissä tapauksissa on kuitenkin se vaara jos kunta pyrkii hankkimaan taloudellista hyötyä näiltä yhtiöiltä että nämä sen yhtiön ja yhtiön asukkaitten ja sitten kunnan edut menevät ristikkäin jolloin näitten asukkaitten edut asukkaina ovat ristiriidassa suhteessa heihin itseensä kuntalaisina ja tällainen tilanne ei voi olla oikein

tältä kannalta valtion taseen tai jopa suomen kansantalouden taseen kannalta nämä velat ja saatavat kumoavat toinen toisensa

jos ei niin sitten se on yhtä tyhjän kanssa

vaalirahoituksessa on se ongelma että rahoitusta eivät saa ne jotka sitä oikeasti tarvitsisivat ja sitä saavat ne jotka eivät sitä tarvitsisi

mutta korostin sitä että useimpien sote asiantuntijoitten sanoisiko vastahankaisuus perustuu erilaisiin lähtökohtiin kuin esimerkiksi se poliittinen kritiikki jota on esitetty siihen että nämä väestöpohjat jäävät liian pieniksi ja tulee näitä sanoisiko välihimmeleitä tänne

sekä kuntien että myöskin valtion työvoima ja sosiaalipuolella johtotehtävissä työskentelevät ihmiset ovat todenneet yksiselitteisesti sen että työ ja elinkeinotoimistojen kuten niitten nimi nykyisin kuuluu toiminta on heikentynyt palvelukyky on heikentynyt sen takia että siellä on aivan liian vähän ihmisiä töissä

tietenkin jos joudumme käyttämään sitä ikään kuin kulutusvelkana eli syömme enemmän kuin tienaamme niin silloin se on totta kai huolestuttavaa ja se aiheuttaa ongelmia

useimmiten se näin menee

nyt hyväksytyksi tulemassa oleva lakiesitys on oikean suuntainen mutta riittämätön erityisesti tämän katon osalta

sen sijaan pelkkä humus ja aseistuksen tai tätä orpon työryhmän kokonaismallia he pitävät sinänsä hyvänä mutta väärin sammutettuna

koska toiset ihmiset joutuvat ja yleensä pienituloisimmat joutuvat maksamaan enemmän korkoja ja lyhennyksiä kuin ne jotka niitä myöntävät eli hyvätuloiset niin silläkin on tulonjakovaikutuksia

elvytyksellä ja työeläkkeiden turvaamisella

se mikä minua oikeastaan sekä tässä lakiesityksessä että myöskin tässä käsittelyssä eduskunnassa on hämmästyttänyt on se että en muista sen paremmin lukeneeni esityksestä kuin kuulleeni myöskään täällä katon puuttumattomuuden kannalla olevia edustajia miksi kattoa oikeasti ei voida asettaa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

aivan lopuksi haluan kiinnittää tässäkin huomiota ainakin siihen yhteen asiaan josta ymmärtääkseni eduskunta on kutakuinkin yksimielisesti samaa mieltä mutta jossa parannusta ei näytä tulevan

asko seljavaara voitaisiinko nyt sopia että ette ensiksi määrittelisi ihan omasta päästänne mitä me olemme kuulemma esittämässä ja sen jälkeen ryhdy sitten kumoamaan näitä itse kehittämiänne meidän mielipiteitämme

sen sijaan pääministeri ja valtiovarainministeri ja jotkut muutkin ministerit ovat perustelleet esitystä julkisuudessa vähän milloin mitenkin vaihdellen sopivasti perusteluja

tätä tilannetta ongelmoittaa lisäksi se että usein tämä kunnan omistajaohjaus ei tapahdu valtuuston toimesta vaan jonkinlaisen kunnanhallituksen omistajaohjausjaoksen toimesta ja aina siellä ymmärrys tästä vallitsevasta tilanteesta erityisesti näitten vuokrataloyhtiöitten ja niitten asukkaitten osalta ei ole riittävää

esitetyt perustelut eivät kuitenkaan ole olleet kestäviä eivätkä oikein vakuuttaviakaan ja välillä ne ovat olleet keskenään hieman ristiriidassa

on täysin kohtuutonta että ihmiset jotka ovat omasta mielestään kärsineet vääryyttä ja valittaneet siitä etuuksia hakiessaan joutuvat odottamaan päätöksiä yli kaksi vuotta sen vuoksi että muutoksenhakulautakunta ei pysty selviämään tehtävistään

työnantajan kelamaksun poiston elvytys ja työllisyysvaikutukset se on siis se toinen perustelu ovat puhtaasti kutakuinkin uskon varassa

olisi ihan mukava kuulla kestävät ja riittävät perustelut

arvoisa puhemies

edellytän että valiokunta tältä osin kiinnittää ankaraa ja tiukkaa huomiota parannuksen saamiseksi asiaan

kun ed

kestävien ja riittävien perustelujen esittämisen ongelmana saattaa tietysti olla sekin että voi olla vähän vaikea keksiä semmoisia perusteluita

seurujärvi tässä ihmetteli mistä näin hyviä mietintöjä tulee kenen nyt pitäisi tuntea pisto sydämessään niin minä olen lähinnä keskittynyt pidentämään näitä valiokunnan kokouksia viimeiset seitsemän vuotta joten siinä suhteessa en halua minkäänlaista kunniaa itselleni

tutkittua näyttöä asiasta ei ole ei ainakaan riittävää näyttöä

pidempään täällä olleena edustajana tunsin jotenkin lämpimiä tuulahduksia kuunnellessani erityisesti edustaja kettusen mutta jossain määrin myöskin edustaja kalmarin puheenvuoroa

pitää yhtyä edellä esitettyihin toiveisiin siitä jospa ne katot sitten jatkossa tulisivat ja myöskin ne jotka eivät tarvitse rahoitusta eivät sitä sitten myöskään niin paljon saisi ja ne jotka tarvitsevat saisivat kenties vähän enemmän

ainakin tähän pitäisi saada parannus

sen sijaan kun tässä nyt on keskusteltu virkamiesten osaamisesta niin on todettava että kun tämmöisenkin porukan kanssa jonka kanssa tämä ja edellinenkin sosiaali ja terveysvaliokunta muodostuvat saadaan näin napakoita mietintöjä aikaan niin ei eduskunnan virkamiehistön kyky aivan kokonaan kadonnut ole

lämmin tuulahdus tuolta vanhoilta hyviltä oppositioajoilta tulvahti mieleeni mutta on pakko tunnustaa heikkoutensa siinä mielessä että tuollaisten uhkakuvien maalaukseen en kyllä muista koskaan pystyneeni

laxellin ja toisaalta ministerin puhetta niin ajattelin että kuuntelin kokoomuslaisen ministerin ja vihreän edustajan puhetta mutta onneksi nyt meillä on sentään ed

asko seljavaaran kanssa yhdessä säätämämme helpotus muutamissa suomen kunnissa yrityksille kelamaksun poistamiseksi ei sekään ole kovin vaikuttavaa tulosta tuonut

kaikkein parasta olisi tietysti se että kampanjat halpenisivat supistuisivat niin että tällaistakaan ongelmaa ei enää tässä määrin esiintyisi

mutta arvoisa puhemies olen yleensä ed

ministeri cronberg te puhuitte kauniisti lähikaupan puolesta te puhuitte kauniisti ympäristön puolesta ja samalla te sitten esittelette täällä lain joka vahingoittaa näitä molempia

marjaana koskisen kanssa tässä salissa tottunut olemaan laajasti samaa mieltä

onko se säilyttänyt joitakin työpaikkoja sitä ei voi osoittaa että niin ei olisi käynyt mutta ei kyllä myöskään että niin olisi käynyt

en oikein ymmärrä hänen hylkäysvastalauseensa sen paremmin tämmöistä aatteellis poliittista kuin myöskään eläkepoliittista perustelua

kun täällä todellakin sanotaan että ikään kuin sairaanhoitajan ja kaupan myyjän tehtävät olisivat sillä tavalla vertailukelpoisia että molemmat voivat olla viikonloppuna tai sunnuntaina töissä tai aina pitäisi voida olla töissä niin todellakaan kaupan myyjien ollessa kotona kukaan ei ole siihen kuollut mutta jos hoitajat ovat kotona niin joku saattaa kuolla

minusta kun turkistarhaus on laillinen elinkeino suomessa jokaiselle laillisen elinkeinon harjoittajalle pitää turvata ne edut jotka muillekin turvataan ja siinä suhteessa tämä on hyvä esitys

kallio täällä jo aiemmin totesi on tämän ahneen kapitalismin aiheuttama kansainvälisen rahoituskriisin synnyttämä kysyntälama

toisaalta hallitus jonka ainoa etuuksiin kohdistuva leikkaus on lapsilisien indeksitarkistusten jäädyttäminen kahdeksi vuodeksi ei minussa vielä kovin huolestuttavia tunteita herätä

rehulan kanssa samaa mieltä niin nyt ehkä hiukan pitää epäillä hänen lausuntoaan kun hän sanoi että valiokunnalle tulisi selväksi mitä se lukuporo tarkoittaa

suomalaiset yritykset menestyisivät maailmalla kyllä näilläkin sosiaaliturvamaksuilla jos sitä kysyntää olisi mutta kun se kansainvälinen lama on syönyt sen kysynnän niin silloin kelamaksun käyttö elvytykseen on rahojen tehotonta käyttöä

minä kysyin paliskuntien asiantuntijalta joka oli erittäin osaava napakka ja oikein mainio muutenkin mikä tämä lukuporo on ja sain häneltä niin napakan vastauksen että en rohjennut kysyä uudelleen kun se ei minulle ihan tarkasti vieläkään kuitenkaan selvinnyt

mutta minua kuitenkin lohduttaa se että ministeri tölli istuu nyt tuossa kuntaministerin paikalla

kyllä se varmaan saattaa helpottaa niitten yritysten asemaa mutta jos ja kun sitä pyritään käyttämään elvytykseen niin silloin se ei ole tehokkainta elvytyspolitiikkaa

minulla on lohdullisempi olo kuin kertaakaan aiemmin niitten hallitusten aikana joitten aikana minä olen täällä kuntien valtionosuuksista puhunut

seurujärvi sen tietää niin hän voi sen varmaan nyt sitten tässä istunnossa meille kaikille kertoa

saattaisin löytää hallituksen tekemisistä niin paljon hyvää sanottavaa että jätän sen nyt kokonaan ja keskityn yhteen asiaan joka hallituksen pitäisi hoitaa koska se on parhaillaan sitä hoitamassa

varmaan se lieventääkin mutta työnantajan sosiaaliturvamaksujen kokonaisuudesta kelamaksu kuten edustaja valiokunnan puheenjohtaja rehula täällä avauspuheenvuorossaan totesi muodostaa kuitenkin varsin pienen osuuden

akaan penttilä provosoi niin on pakko kuitenkin sanoa tästä terveydenhuollon järjestelmästä jotakin

arvoisa puhemies

tähän lakiesitykseen edellä esitetty sinänsä ongelmallinen lakiesitys ei saa viedä sen sijaan päälakeen suoranaisesti liity tai se kyllä liittyy tähän mutta tämä on kevyttä sormiharjoittelua siihen mitä on tulossa

tässä budjetissa päätettävä lääkekorvausten leikkaus vaikka se sisältää maksukaton eli sen ylimmän summan jonka lääkkeistä joutuu maksamaan se ole

nimittäin meille on tulossa lähiaikoina yliopistojen työttömyysvakuutusmaksujen alentaminen joka liittyy välittömästi nimenomaan tähän lakiesitykseen on kytköksissä tähänkin lakiesitykseen

arvoisa puhemies